siinä mielessä tätä ei millään voida hyväksyä perussuomalaisissa eikä pitäisi minkään muunkaan puolueen hyväksyä sitä mutta jostain syystä hallituspuolueet eivät ota huomioon kansalaisten etua

arvoisa puhemies

käsiteltävänä oleva kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamisesta on hyvä ja tarpeellinen ja heikkoa lainsäädäntöä on päästy korjaamaan

kansalaisaloite on johtamassa ensimmäistä kertaa lainmuutokseen vaikka kansalaisaloitetta ei eu direktiivien vuoksi voitu hyväksyä sellaisenaan

valtionosuuksien leikkauksen seurauksena kunnat joutuvat myös tinkimään peruspalvelujen laadusta ja saatavuudesta mikä tulee vaikeuttamaan lukemattomien kotitalouksien arkea

kunnat joutuvat hallituksen esityksen niukkenevien määrärahojen puristuksessa karsimaan peruspalveluun osoitettuja määrärahojaan mikä tarkoittaa käytännössä peruspalveluiden heikentämistä

hallituksen lähivuosille suunnittelemat kuntien valtionosuusleikkaukset tulevat heikentämään tilannetta entisestään

arvoisa puhemies

edullisemman kertoimen on voinut saada vaikka kivihiilellä tuotettu energia

nyt muutoksessa ollaan korjaamassa energiatodistukset sellaiseen muotoon että tavallinenkin ihminen ymmärtää ne ja valiokunnan ohjeet ja toivomukset ovat suhteellisen tarkkoja

alueiden kehittämisen kannalta on kiinnitettävä erityistä huomiota kokonaisten maakuntien liikenne yrittäjyys ja asuinolosuhteiden kehittämiseen

hallituksen tulisikin perua kuntien valtionosuuksiin kohdistamansa leikkaukset jotta kunnat voisivat selviytyä lakisääteisistä tehtävistään

direktiivi rajoittaa edelleen kansallista toimintaamme

hallituksen tulee vaikuttaa siihen että turha byrokratia saadaan poistettua tästäkin asiasta

hallituksen kansalaisaloitteeseen perustuva esitys on kannatettava ja kiitoksen ansaitsevat kansalaisaloitteen tekijät

vastalause käsittää lähinnä lisäyksen jossa myös verkot halutaan lisätä erityiskorvattavien pyydysten joukkoon

ja yleiskeskustelun päätökseen yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy laki ei tällä kertaa

arvoisa puhemies

itse haluaisin vielä kiinnittää huomiota siihen mitä valiokunnassakin koetin tuoda esille ja onnistuinkin koska tuli lausuntoon tämä ehdotus tästä englanninkielisestä nimestä mukaan että se on hyvin tärkeää jos ajatellaan että suomenkielinen nimi voi vaihtua joksikin mutta englanninkielisessä nimessä täytyy sen tutkimus sanan näkyä kun nyt mttssä maatalouden tutkimuskeskuksessa varainhankinnasta noin kolmasosa tuli euroopan unionin tutkimusprojekteista ja siinä on semmoinen merkittävä kansainvälisesti tunnustettu tutkimustraditio

jos me nyt vaihdamme keskuksen nimen tähän suomenkieliseen muotoon niin ettei olisi englanninkielistä nimeä missä tämä tutkimus näkyy sen luonnonvarojen lisäksi niin tämä tutkimusrahoituksen haku vaikeutuisi huomattavasti

itselläni entisen työn perusteella on jonkun verran kokemusta siitä tutkimusrahoituksen hausta että siellä jos miehen nimi vaihdetaan niin ei sitä tunne euroopassa enää kukaan sen jälkeen

kyllä nämä kaikki valiokunnan kuulemisissa olleet asiantuntijat jotka olivat tekemisissä tutkimuksen kanssa olivat myös sitä mieltä että tutkimus sanan pitää näkyä

halusin tämän vain tuoda tässä lisäksi esille että toivon että ministeriö säilyttää sen valiokunnan tekemän ehdotuksen ja sisällyttää sen tutkimuksen siihen englanninkieliseen nimeen jonka sitten aikanaan hyväksyy

arvoisa puhemies

hallitus tarkastelee koulutustarjontaa kokonaisuutena mutta ei huomioi ammattiosaajien koulutusta muualla kuin metropolialueella ja muissa kasvukeskuksissa

hallitusohjelman mukaan toimiva koulutusjärjestelmä on edellytyksenä osaamiseen ja luovuuteen perustuvan suomalaisen työn kilpailukyvyn säilymisessä

siihen vastauksen antaa akavan sture fjäder

edustaja kataja varmaan osittain viittasi minun puheeseeni äsken kun puhui laivaliikenteen potkureitten nostamista maaseudun päästöistä

rahoitusleikkaukset vaarantavat koulutukseen sivistykseen ja osaamiseen perustuvaa kilpailukykyämme tästä eteenpäin

minä en kyllä sanonut että se nostaa maaseudun päästöjä vaan se nostaa kaikenlaista humusta ja myöskin sen laivaliikenteen ja kaiken muun jätteen mikä on veden seassa ja sameuttaa vettä

työ ja elinkeinoministeriön raportissa korostettiin osaamisen kehittämisen yhteiskunnallista tärkeyttä ja osaamisen roolia kilpailuvalttina

auringon lämpö tietysti vaikuttaa ravinteisiin ja sameuteen veden lämpötilaa nostamalla jolloin kaikki reaktiot kiihtyvät siellä ja muun muassa sinilevä varmaan on osittain rehevöitynyt myös tästä syystä

pari kuukautta sitten tuli tvstä filmi jossa näytettiin tehomaataloutta suomenlahden eteläpuolella ja itämeren rannalla muitten valtioiden osalla

miten hallitus aikoo tällä talousarvioesityksellä vastata työelämän ammattiosaajatarpeisiin

siellä on muun muassa vehmaalla ja laitilassa suurtiloja missä on sikoja ja kanoja kymmeniätuhansia tai satojatuhansia

samalla ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoitusta supistetaan ja koulutusmääriä leikataan jopa tuhansilla aloituspaikoilla

aiotteko kohdistaa puhdistustoimia niihin paremmin

hallituksen päätösten jälkeen kouluttautumiseen vaikuttavat yhä enemmän kotitaustat

arvoisa puhemies

kehitys on huolestuttavaa koska hammashuollon toimintaan ajoissa ja ennaltaehkäisevästi panostamalla on voitu myöhempiä kustannuksia ja hammasperäisiä sairauksia ehkäistä

nyt sellaista ei ole näköpiirissä

ilmainen tasokas koulutusjärjestelmä takaa sen että vähävaraistenkin lapsilla on mahdollisuus saada korkeakoulututkinto varallisuudesta riippumatta

koulutus on sijoitus tulevaisuuteen ja hallituksen tällä hallituskaudella asettamat monen sadan miljoonan euron resurssileikkaukset lukio ja ammatilliseen koulutukseen tuntuvat kohtuuttomilta

perussuomalaisten hyvinvointipaketti pysäyttäisi eriarvoistumista

oppilaalla on oikeus opetukseen ohjaukseen työrauhaan ja turvalliseen kouluympäristöön missä ei ole sisäilmaongelmia eikä koulukiusaamista

hallituksen keinot ovat erilaisia

yhteistyötä kodin ja koulun välillä tulee lisätä jotta nuori saa avun ongelmiinsa riittävän ajoissa ja lopulta koulun päästötodistuksen jolla hän pääsee eteenpäin elämässä

hallitus on ansainnut joululahjaksi epäluottamuslauseen

miten tämä yhteistyö onnistuisi jatkossa paremmin jättikouluissa missä opettaja ei opi tuntemaan oppilaitaan eivätkä oppilaat opi tuntemaan luokkatovereitaan

kannatan edustaja lohelan tekemää epäluottamuslause esitystä

oppilaiden oikeus käydä lähikoulua ja saada lähiopetusta opettajalta tulee säilyttää

keskittämisen myötä kouluja lakkautetaan

nykyisin on suuri vaara joutua työttömäksi mutta lukiotodistuksia ja opittuja taitoja tarvitaan tulevaisuudessakin pohjaksi elämälle ja jatko opinnoille

digitaalisten tablettitietokoneiden käyttö koululaisten opiskelumotivaation lisääjänä on yleistynyt ja kuntakohtaiset kokeilut on aloitettu

haluaisin korostaa että nyt olisi opetusministeriön aika käynnistää kunnallisten digitaalisten oppisisältöjen ja opetustavoitteet kattavan sähköisen ja vuorovaikutteisen oppimateriaalin suunnittelu ja kehittäminen kouluja varten

jos käytössä olisi hyvät ja kattavat sähköiset koulumateriaalit joita voitaisiin käyttää koko maassa niin voitaisiin saavuttaa yhtä hyvä ja laadukas opetus tasapuolisesti kaikille

pitkällä aikavälillä kunnat saisivat ehkä jotain säästöä ja oppikirjojen vuotuinen hankkiminen vähitellen vähenisi

alussa digitalisaatio on tietysti suuri haaste myös opettajille jotka joutuisivat opettelemaan uusien laitteiden käytön ja niiden hyödyntämisen opetuksessa

arvoisa puhemies

tämän hallituksen teke mien linjausten vuoksi lähinnä yhä useampi nuori joutuu muuttamaan pois kotoaan vanhempien valvovan silmän alta kun lukio ja ammatillinen koulutus siirretään kauemmaksi kotoa nyt aiotun keskittämisen myötä

meillä kansanedustajilla on nyt mahdollisuus estää tämä nuortemme mahdollisuuksia heikentävä kehitys täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä valtiontalouden kehyksiä koskeva selonteko ja siihen sisältyvät leikkaukset jakavat suomalaisia voittajiin ja häviäjiin yhä kiihtyvällä vauhdilla

tämä voisikin pitää paikkansa ellei tämän kehysbudjetin ulkopuolelta otettaisi samaan aikaan miljardien velkavastuita valtiolle sekä kreikan espanjan että vielä mahdollisesti muidenkin huonosti talouttaan ja pankkejaan valvoneiden eu maiden tueksi

hallitus on todennut että kuntauudistus on välttämätön ja pakkoliitoksia tulee

hallituksen menetelmä on

sivistysvaliokunnan lausunnossa voidaan todeta että se ei ainakaan ole opetus ja kulttuuriministeriön pääluokka

oppilaitosten kosteusvauriot tulisi pystyä poistamaan ja sisätilat suunnittelemaan ja korjaamaan niin että oppilaiden ja opiskelijoiden terveyttä ei turhaan vaaranneta homeisissa koulurakennuksissa

nämä saattavat supistaa pienten lukioiden toimintamahdollisuuksien harvaan asutuilla alueilla ja vaarantavat samalla näillä alueilla nuorten mahdollisuudet lukiokoulutukseen

sivistysvaliokunta pitää huolestuttavana myös sitä että suomen akatemian rahoituksen vähentäminen vaikuttaa suoraan yliopistojen perustutkimuksen rahoitukseen

samanaikaisesti olen kuullut täällä eduskunnassa monien hallituspuolueiden edustajien puhuvan kuinka yliopisto opetukseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan pitää satsata että saadaan suomen vienti nousuun

arvoisa puhemies

maa ja metsätalouden osalla pienpuun korjuun rahoista nipistetään reippaasti ja lisäsäästöjä haetaan maa ja metsätalousministeriön kertaalleen leikatusta kehyksestä

nykyisin kun seuraan maatalouden kannattavuutta joudun opposition kansanedustajana kysymään itseltäni olenko mukana suunnittelemassa nälänhätää suomeen

tämä maatalouden heikko tuottavuus vähentää eun maatalouden ruuantuotannon kokonaismäärää samaan aikaan kun maapallolla on yhä enemmän nälkää näkeviä

missä on eu maiden solidaarisuus kun halpaa ruokaa tuodaan eurooppaan afrikan maista joiden kansat näkevät nälkää

hallitusohjelma asettaa pienet ja keskisuuret viljelijät tilanteeseen jossa he joutuvat syömään omia ennen hankkimiaan pääomia että voivat jatkaa ruuantuotantoa suomalaisten hengissä pitämiseksi

pahin asia maamme politiikassa on että eu aikana maamme hallitukset ovat päästäneet löperöllä toiminnallaan työllistävän teollisuuden karkaamaan maastamme

kuntauudistuskeskustelut olisi pitänyt aloittaa kunnissa eikä nykyhallituksen tavalla niin että perustuslain takaama kunnallinen itsehallinto ohitetaan kokonaan

arvoisa puhemies

mitä tapahtuu jos suomi lupaa ja tekee uusia miljardiluokan maksusitoumuksia ja osallistuu tähän hulluuteen

myös naapurikuntien välinen yhteistyö ja mahdollisuudet lisätä yhteistyötä tiedetään paikallisesti paremmin kuin etäällä helsingissä olevassa ministeriössä

esimerkiksi varsinais suomessa jossa on paljon suhteellisen pieniä ja ainakin kohtuullisesti toimeentulevia kuntia on perinteisesti tehty yhteistyötä kuntien välillä palveluiden järjestämiseksi

absoluuttinen totuus on että suomen panostus on kansallisesti erittäin merkittävä mutta kansainvälisesti katsoen sillä ei ole minkäänlaista merkitystä kriisin ehkäisylle

kunnat ovat kyenneet järjestämään kuntalaisille niin sosiaali kuin terveyspalvelutkin kohtuudella ja suhteellisen lähellä vapaaehtoisia yhteistyöjärjestelyjä käyttäen

tyypillisesti palvelut on järjestetty kuntien välisessä hyvässä yhteisymmärryksessä siten että kaikki osakaskunnat ovat hyötyneet yhteisistä edullisimmista palveluista

taloussanomissa jan hurri kirjoitti tänään

jos pankkeja on maailmalla kaatuakseen tai peräti koko pankkijärjestelmä on romahtaakseen tapahtuu näin täysin suomen toimista riippumatta

näillä vaadituilla useiden kuntien kuntaliitoksilla yritetään ratkaista liian monta ongelmaa yhtä aikaa ja vielä säästöjä tavoittelemalla

tämän kaiken uudelleenorganisoinnin kuluja ja sen aiheuttamaa työntekijöiden ajanhukkaa hallitus ei ole tainnut edes yrittää selvittää

hurri jatkaa että suomen tai minkään muunkaan euromaan tähän mennessä käyttämät tai lupaamat miljardit eivät ole estäneet kriisin leviämistä

sitä voidaan käyttää kuntalaisille hyvänä esimerkkinä siitä miten palvelut alkavat siirtyä liitosalueen reunoille joutuneista entisistä kuntakeskuksista kohti keskuskaupungin parrasvaloja

iltalehden mukaan ainakin komissaari olli rehn uskoo italian selviävän ongelmistaan ja vakuuttaa että sillä on komission tuki taustallaan

kuinka ollakaan uudessa suurkunnassa päätöksenteko ja yhteiset kehitystoimet pyrkivät keskittymään uuteen keskuskaupunkiin

keskustan linja on muuttumassa perussuomalaisten linjan mukaiseksi näin totesi tänään valtio opin emeritusprofessori kyösti pekonen yleisradiolle

julkisten liikenneyhteyksien puuttumisen tai puutteellisuuden vuoksi syrjemmässä asuvalla pitää olla esimerkiksi

herääkin kysymys onko näillä tulonsiirroilla suomen kansan tuki ja onko olli rehnillä oman puolueensa keskustan varaukseton tuki

ajokortti tai oma auto tai taksiraha jotta hän pääsisi palvelujen ääreen elleivät sitten peräti veronmaksajat joudu näiden kyytien eli hallituksen kaavailemien säästöjen maksumiehiksi

arvoisa puhemies